tietenkin otamme sen ilolla vastaan mutta kuitenkin haluamme nähdä tuon lain sisällön ennen kuin toteamme että oma lakialoitteemme olisi tarpeeton

vaikka kaupan alan työtunnit ovat lisääntyneet niin tosiasiassa ne jakautuvat hyvin monen työntekijän kesken ja moni joka kaupan alalla työskentelee painii koko ajan sekä matalapalkkaisen että osa aikaisen ja satunnaisen työn kanssa

osa palautteesta kertoo ihmisten unelmista ja toiveista olla yhdenvertaisia lain edessä

itse asiassa valiokunta piti tätä erittäin hyvänä mutta pohti pitkään sitä että meillä on olemassa suomen lipun alla purjehtivia laivoja jotka toimivat itse asiassa kaukana suomesta ja tämä laki säätää siten että suomalaisen proviisorin on tarkastettava nuo laiva apteekit eikä ole tarkoituksenmukaista että suomalainen proviisori lentää toiselle puolelle maailmaa vain tarkistaakseen laiva apteekin kun sen voisi siellä tehdä joku asianomainen viranomainen tai saman pätevyyden omaava henkilö

toivomme tietysti että tällaisen toteamuksen voisimme tehdä koska kyse on paitsi alkoholipolitiikasta ja alkoholinkäytön hillitsemisestä myös siitä että tätä kautta valtion kassaan kertyy varoja

ei pitäisi provosoitua jos provosoidaan mutta on pakko sanoa että edustaja oinosella on nyt sitaatit sekaisin ja toivoisin että hän löytäisi ne oikeat laput ja puhuisi oikeasta puolueesta oikeilla asioilla

ei ole sattumaa että opiskelijat ovat lisänneet työntekoaan kaupan alalla koska moni sellainen ihminen joka on kokoaikaisesti työtön ei yksinkertaisesti pysty elämään sillä toimeentulolla jota kaupan alan osa aikaiset työtehtävät tarjoavat

tämä on ollut osa meidän vaihtoehtoisen budjettimme rahoitusosiota ja sosiaalipoliittista osiota sekä että

jos me ajattelemme yhteiskunnan roolia niin meidän tehtävämme on olla tasa arvon ja ihmisoikeuksien edelläkävijä ja sen takia on tärkeätä että tämä tasa arvoinen laki säädetään

sosialidemokraattien rakentama nuorisotakuu ei toki pysty lisäämään työpaikkoja sinänsä mutta se mitä se on tehnyt niin se on pitänyt nuorten työttömyysjaksot lyhyinä

mutta sitten on kaksi muuta lakialoitetta joissa oikeastaan molemmissa on kyse siitä että me saisimme oikeudenmukaisemman verojärjestelmän

jos me ajattelemme valtiota instituutiona joka haluaa suojella syrjinnältä niin sen vuoksi on tärkeätä että tämä laki säädetään

jos mietimme tätä kokonaisuutta niin kuluttajien näkemys on selkeästi positiivinen ja osa kaupan alan työntekijöistäkin kokee että heidän taloutensa on parantunut kun sunnuntaivuoroista saa lisää palkkaa

meillä on suomessa ikävä kyllä sellaisia verotuksen vapaamatkustajia jotka pyrkivät kiertämään veroja ja käyttämään niitä porsaanreikiä jotka lainsäädäntö mahdollistaa hyväkseen ja välttämään sellaisia veroja joita toiset suomalaiset ja toiset yritykset taas maksavat

mutta itse asiassa kyse on siitä että kun on tällaisesta viranomaistehtävästä kysymys niin sitä ei niin vain voikaan ulkoistaa jollekin toiselle taholle

jos me ajattelemme sateenkaariperheissä eläviä lapsia on tärkeätä että tämä laki säädetään jotta he voivat tuntea yhdenvertaisuutta muiden lasten ja muiden perheiden kanssa

ja jos katsomme vaikkapa ikääntyneitä työttömiä jotka ovat toinen vaikea ryhmä niin siellä ikääntyneiden keskimääräinen työttömyys on itse asiassa jo pitkäaikaistyöttömyyttä pitkälle ylikin sen mikä kertoo siitä että siellä ei ole noita tukitoimia joilla pystyttäisiin katkaisemaan työttömyysjaksoja tukemaan työllistymistä ja vähentämään rakenteellisen työttömyyden syntyä

on tärkeää että jatkossa mietitään miten tällaiset tarkastukset toimivat sujuvasti ja mahdollisimman pienillä kustannuksilla mutta kuitenkin niin että emme luo systeemiä jossa on pukki kaalimaan vartijana

ensimmäinen näistä on varainsiirtoverolain muutos

minusta on oikeasti huolestuttavaa että turvallisuudesta ja yksintyöskentelystä ei juurikaan ole tehty tutkimusta miten nämä kauppojen aukioloaikojen vapauttamiset ovat siihen vaikuttaneet

edustajat tynkkynen ja toivola kertoivat aukottomat perusteet sille miksi tasa arvoinen laki on aika säätää nyt

tähän varainsiirtoveropohjaan kuuluvat nykyisin vain kotimaisten yhtiöiden osakkeet ja nekin kuuluvat siihen vain silloin kun kaupan osapuolista ainakin toinen on suomessa yleisesti verovelvollinen

sen vuoksi on oleellista että mietitään myös millä syrjäytymistä ehkäistään koska jos me emme tee sitä tähän maahan syntyy suuri sosiaalinen kestävyysvaje

en usko että sunnuntaiaukiolo on se oleellinen asia vaan nimenomaan nämä iltamyöhän tunnit jotka vaikuttavat siihen miten turvallisissa tai miten epäturvallisissa oloissa työntekijät työtänsä tekevät

tällä meidän aloitteellamme esitetään säädettäväksi lakiin vaatimus arvopaperikaupan vuosi ilmoituksen antamisesta silloin kun kaupan osallisena on suomen verovelvollinen

mutta jos ajattelee keskusrikospoliisin ja työsuojelutarkastusten havaintoja niin ne kertovat selvästi että väkivalta on lisääntynyt ja että epävarmuus näissä työsuhteissa on lisääntynyt ja se on vaikuttanut paitsi suoraan väkivallan riskiin myös siihen henkiseen kuormitukseen jota työstä tulee

tämä lisäisi niiden tahojen mukaantuloa jotka maksaisivat silloin veronsa

lakiesityksessä esitetään suomalaisten sijoittajien etävälittäjien kautta tekemien arvopaperikauppojen myyntivoittojen verotusta

etävälittäjällä tarkoitetaan välittäjää jolla siis ei ole suomessa kiinteää toimipistettä

arvopapereista saatujen myyntivoittojen verotus perustuu arvopaperikauppoja välittävien välittäjien verottajalle antamaan ilmoitukseen joka annetaan siis vuosittain

käytännössä verottajan tietoon tulee noin yksi kolmasosa pörssissä tehtyjen kauppojen kokonaisarvosta koska valtaosa pörssin toimiluvan saaneista ulkomaisista etävälittäjistä ei anna vuosi ilmoituksia

aika mielenkiintoista oli se että kun työelämävaliokunnassa kyseltiin näitä kaupan alan työvuorojärjestelyjä niin siellä ei juurikaan ole kehitetty uudenlaista työvuorojärjestelmää

suomalaisen välittäjän kautta tapahtuvat kaupat ja myyntivoitot sekä tappiot ilmoitetaan välittäjän kautta suoraan kerran vuodessa verottajalle

monilla muilla aloilla meillä on esimerkiksi työvuorojen suunnittelussa osallistuvaa työaikasuunnittelua tai työaika autonomiaa ja näillä keinoilla yritetään löytää sellaisia työvuoroja jotka mahdollistaisivat paremmin yksityiselämän ja satunnaisten työvuorojen yhteensovittamisen

myös sijoittaja tekisi tästä samasta aineistosta tehdyn vuosi ilmoituksen

mutta sijoittajien verotus ja verovalvonta perustuisi siis suomessa ensisijaisesti vuosittain annettaviin vuosi ilmoituksiin

lisäksi jos katsomme työterveyslaitoksen tutkimuksia niin ne selkeästi osoittavat että jos työntekijällä on mahdollisuus vaikuttaa omiin työaikoihinsa niin se vaikuttaa myös siihen miten työtä jaksetaan

näiden perusteella määräytyisi suomalaisen sijoittajan tai välittäjän myyntivoittoverotus ja osakeomistustiedot laajemminkin

kaupan alalla työskentelevien ihmisten ongelma on se että viikonloput ovat niitä paremmin palkattuja työaikoja mutta toisaalta sitten taas perheen kanssa vietettävälle ajallekin niille rytmityksille tarvittaisiin sitä yhteistä aikaa

perusteena tälle ehdotukselle on paitsi kilpailuneutraliteetti myös oikeudenmukaisuus

mielestäni on tärkeää että jatkossa selvitetään niin kuin talousvaliokunta on linjannutkin nimenomaan näitä turvallisuuskysymyksiä koska ei voi olla niin että me yhteiskunnan lainsäädännöllisillä ja omilla päätöksillämme lisäämme epävarmuutta ja jopa väkivaltariskiä työelämässä

yleiskeskustelu on päättynyt

sitten toinen oikeudenmukaisuuskysymys joka liittyy verotukseen

se selvitys joka selonteossa on on tehty vain kuudelle suurimmalle kaupungille ja lopputulema on ollut se että päivähoito ja vuorohoitotarve ei ole lisääntynyt mutta kuitenkin työntekijät vastaavat että heillä on tullut vaikeuksia sovittaa työtä ja perhettä yhteen näiden uusien työvuorojen kautta

me olemme varmasti yhtä mieltä siitä että sairastavuuserot tässä yhteiskunnassa ovat suuret ja se on yksi kiperä yhdenvertaisuus ja tasa arvo ongelma

kertooko se että vuorohoitoa ei kysytä siitä että kysyntää ei ole vai kertooko se siitä että ihmiset eivät enää luota siihen että meidän julkiset palvelut toimivat siten että ne tarjoavat hyvää ja laadukasta päivähoitoa myös poikkeusaikoina

sillä tarkoitettaisiin siis järjestelmää jossa arvonlisäveron maksu siirretään työsuoritukset tekevältä aliurakoitsijalta työsuoritukset vastaan ottavalle pääurakoitsijalle

jos tarkastelemme miten tuo karenssi toteutuu teidän omien arviointinne pohjalta niin siellä sanotaan että tietopohja on hyvin epävarma ei voida luottaa niihin tuloksiin mitä tästä seuraa ja että sairaana työssäkäynti voi lisääntyä ja toisaalta myös sitä kautta sijaisuudet vähenevät ja sen työllisyysvaikutukset ovat kyseenalaiset

käännetty arvonlisävero on käytössä aika monissa eu maissa ja toimii siellä

meillä suomessahan tätä järjestelmää on pyritty kehittämään esimerkiksi tilaajavastuulailla jonka mukaan tilaaja vastaa tiettyjen alihankintojen toimintojen tarkastamisesta ei siten että hän joutuisi maksamaan vaikkapa verot tai sosiaaliturvamaksut vaan hän joutuu huolehtimaan että ne on maksettu

on mielenkiintoista että silloin kun tätä lakia aikanaan eduskunnassa säädettiin olemassa oli selkeä tahtotila että kauppakeskuksissa ja muissa turvataan yrittäjille varsinkin yksinyrittäjille mahdollisuus vapaaseen

mutta me tiedämme sen että vaikkapa keskivertoa alle sairastavan kiinteistöalalla työskentelevän ihmisen vuosipalkastaksi leikkaa

arvoisa puhemies

voi sanoa että jokainen solmii vapaaehtoisesti kauppakeskuksen kanssa vuokrasopimuksen jossa edellytetään jatkuvaa aukioloa mutta kuinka vapaaehtoista se sitten loppujen lopuksi on jos hyviä kauppatiloja on rajallisesti tarjolla

se mielestäni kuulostaa silloin kun ei ole perehtynyt asiaan hyvältä ajatukselta

mutta kaikkein huolestuttavinta on ne jotka ovat vakavasti sairaita vaikkapa syöpää sairastava ihminen joka joutuu useamman kerran olemaan hoitojen takia poissa työelämästä tai reumaa sairastava ihminen

käännetyllä arvonlisäverojärjestelmällä pyritään siis estämään sellaiset tilanteet joissa aliurakoitsijan maksamatta jääneet arvonlisäverot hyväksytään kuitenkin vähennyskelpoisiksi pääurakoitsijan arvonlisäverotuksessa

elikkä perheiden ja yksin yrittävien kauppiaiden jaksaminen ja nämä vaikutukset mitä jaksamiseen tulee on se ydinkysymys johon me emme täällä aika vähän viiveellä ja näihin vaikutuksiin jaksamiseen tulee meille tällä aikaviiveellä saa vastausta mutta sitä pitäisi selvittää myös jatkossa sen lisäksi mitä valiokunta on näistä asioista linjannut

arvoisa puhemies

ja tietenkin tämän lain toinen keskeinen tavoite on se että me pyrkisimme pienentämään veronkierrosta johtuvia kilpailuvääristymiä meidän markkinoillamme

on vain yksi totuus kaikki muut valinnat vievät perikatoon ja se hieman näkyi tässä valtiovarainministerinkin puheessa

toinen syy miksi mielestäni täyskieltoon kannattaa suhtautua varovasti on se mistä täällä on puhuttu nämä harmaat markkinat ja mustat markkinat että mennään ikään kuin rikollisen lainanoton puolelle

tästä huolimatta oli erittäin positiivista että valtiovarainministeri otti keskustelussa esiin myös niitä asioita joita investointipuolella on tapahtunut osa yritysten työn tulosta osa jopa onnenkantamoisia osa taas edellisen hallituksen päätösten vipuvaikutusta

mutta me elämme kansainvälisessä maailmassa jossa sen lainan pikavipin voi sitten ottaa hyvin laillisesti naapurimaasta ja jos kuvitellaan että ihmiset tässä tilanteessa ymmärtäisivät paremmin kun he ehkä vieraalla kielellä lukevat lainaehtoja sen mihin he sitoutuvat niin luulenpa että tietämys siitä mikä vastuu tuosta lainasta on jää ohuemmaksi

kyse ei ole siis sellaisista veroista joita otettaisiin yrittäjiltä lisää vaan kyse on sellaisesta uudistuksesta jossa useampi pera gerard dettavaa tuloa tai verovelvollinen maksaisi ne verot joita hänen kuuluu oikeasti maksaa

outoa sen sijaan oli se että valtiovarainministeri ei näytä uskovan valtion mahdollisuuksiin edistää investointeja tai ylipäätään vaikuttaa työllisyyteen

sen vuoksi itse olen sitä mieltä että kannattaa edetä tätä esitettyä tietä ja rakentaa niitä raameja jotta nämä vipit olisivat hallitumpia ja jotta niillä olisi pelisäännöt

näin valtio on tehnyt finaviassa äänekoskella telakkateollisuudessa ja itse asiassa tässäkin lisäbudjetissa hallitus tekee näin talvivaarassa

arvoisa puhemies

sosialidemokraattien kärki tässä vaihtoehtobudjetissa on työllisyyden tukeminen olipa sitten kyse teollisuudesta tai niistä välineistä joita me eu maailmassa voimme käyttää

ja tuo sähköveron poisto eu mittakaavassa on vain yksi niistä välineistä koska esimerkiksi jos ruotsin kanssa vertaamme tilannetta niin näemme että siellä tietyt asiat kuten energian hinta teollisuudelle ovat se mikä ratkaisee

tähän ei auta se että me kiellämme ikään kuin sen lainanoton vaan siihen auttaa se että me opettaisimme nuoria ymmärtämään rahan merkityksen ja sen miten se käytännössä toimii

se lisää rahaa passiiviseen työttömyysturvaan mutta ei aktiiviseen työllistämiseen koulutukseen nuorten sanssi kortteihin tai yritysten perustamiseksi tarkoitettavaan starttirahaan

moni lapsi kuvittelee että raha tulee seinästä kun sitä pankkiautomaatista otetaan mutta joskus tuntuu siltä että nekin nuoret joiden pitäisi jo hallita omaa talouttansa ajattelevat tällä samalla tavalla ja sen vuoksi esimerkiksi koulun merkitys talouskasvatuksessa on mielestäni yksi tärkeä asia ennaltaehkäisyssä

nyt jos me mietimme kehää tätä ei voi tietysti suoraan siirtää päivähoitomaksuihin että päivähoitomaksuissa tulee tämä sama vaikutus ja sen jälkeen palataankin kotihoidon tuelle ja kotihoidon tuki taas syrjäyttää pois työelämästä naisia niin se kehä johon monet naiset tätä kautta joutuvat on sellainen jota yksilö ei välttämättä osaa ennakoida

valtiovarainministeri perusteli tätä logiikkaa sillä että kyse on vain teknisestä lisätalousarviosta ei poliittisesta

tässä on kritisoitu sitä että eläkeläisiltä on leikattu ja lapsilisiä on leikattu ja kompensaatio ei tule kaikille

tämä on se ikävä velkaantumisen kierre jossa me olemme mutta se ei tuota meille työllisyyshyötyä tällä hetkellä sen vuoksi että nuo rahat on kohdennettu epätehokkaasti

edustaja harakka taas mielestäni perusteli omassa puheenvuorossaan hyvin sitä että tämä ei ole ainoa poliittinen valinta toinen liittyy kehitysyhteistyömäärärahoihin ja siihen että päästökaupparahakytkös leikataan pois

no tässä laissa ovat hyviä elementtejä ne että selkiytetään pelisääntöjä ja asetetaan tämä katto ja niin edetään

ei tulekaan kaikille koska sen tarkoitus on tulla kaikkein pienituloisimmille ja ulottua jonkun verran sinne keskituloistenkin joukkoon jotta ne jotka sen saavat ne jotka kipeimmin sitä kompensaatiota tarvitsevat saavat sen tätä kautta

arvoisa puhemies

jotenkin tuntuu siltä että me kuvittelemme vielä tässä keskustelussa että ikään kuin valtiontalous voitaisiin tasapainottaa tekemättä leikkauksia jotka menevät koko lailla yli koko yhteiskunnan

eikö tämä puhu sen puolesta että olisi aika harkita uudelleen veroelvytystä ja laittaa enemmän rahaa esimerkiksi kuntien tukemiseen jotta siellä kaikkein köyhimpien verot eivät nousisi

taustalla ovat joko perhesyyt ja lapset tai sitten se että ajatellaan että päivähoidon laatu on heikentynyt tai se että opiskellaan jolla tietenkin on jo positiivinen merkitys

rahaa näissä molemmissa vaihtoehdoissa kuluu suunnilleen yhtä paljon jos katsotaan valtiontaloutta kokonaisuutena otetaan huomioon tukiraha mutta myös ne verotulot jotka tätä kautta kehittyvät

me olemme pyrkineet säätelemään alkoholimainontaa siten että sillä ei saa synnyttää ikään kuin mielikuvia jotka houkuttavat ja kun tässä on puhuttu näistä aika aggressiivisistakin mainonnoista joita täällä pikavippipuolella on niin mielestäni voisi ehkä ajatella mainonnan täyskieltoa jolloin ei synnytettäisikään niitä mielikuvia ja hetken houkutuksia joita pikavipeistä herkästi syntyy

koska kaikkein pienituloisimmat ja keskituloisimmat ja palveluja tarvitsevat ihmiset käyttävät niitä yhteiskunnan verovaroin kerättyjä rahoja siksi ne leikkaukset kohdistuvat myös sinne

ainoastaan me olemme toivoneet että siellä olisi enemmän vastikkeellisuutta koska jos me vaadimme tavallisilta kansalaisilta sosiaaliturvan vastineeksi vastikkeellisuutta niin totta vieköön sitä pitää vaatia myös yrityksiltä ja pankeilta

hallitus on pyrkinyt muun muassa siihen että se myy omaisuutta ja käyttää niistä tuloista osan sellaiseen kasvuun joka loisi tähän maahan uusia työpaikkoja

se kuitenkin muuttaa lisätalousarviossa talouden ennusteita jotka kertovat että kasvu on heikompaa kuin viime syyskuussa ennakoitiin ja työttömyys nousee enemmän kuin tuolloin ennakoitiin

tätä muutosta vasten työllistämismäärärahojen lisäämättömyys ja tulevaisuudessa suunniteltu viidenneksen leikkaus on nurinkurinen

yksi syy on se että ruokalasku on maksettava ja on sellaisia tilanteita joissa sitä rahaa ei yksinkertaisesti ole ja ihmisellä ei välttämättä ole sellaisia luottotietoja että hän voisi ikään kuin normaalin lainan saada ja sen vuoksi hän turvautuu pikavippeihin

siihen olisivat auttaneet esimerkiksi suuremmat peruskorjausrahat ja siten rakennetut peruskorjausrahat että rahat tulisivat heti eivätkä vasta seitsemän vuoden päästä

passiiviseen ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan hallitus suunnittelee mittavaa leik kausta ja on ohjelmaansa kirjannut että työttömyysturvan sanktioita pitää käyttää enemmän

se tulisi vastaan niitä ihmisiä jotka painivat oikeasti talouden ahdingossa mutta toisi ehkä pidemmän aikavälin maksuvalmiutta

mutta toivoisin että hallitus näitä uudistuksia tehdessään perehtyisi väitöskirjaan jossa on tutkittu sanktioiden vaikutusta työllistymiseen ja aktivointiin

toinen syy on se että meidän pitäisi miettiä meidän sosiaaliturvajärjestelmäämme uudelleen

itse esimerkiksi kun teen paljon töitä pitkäaikaistyöttömien kanssa niin kyllä yksi syy pikavippiin on se että se työttömyysturva ei ole tullut ajallansa kun onkin yritetty tehdä välissä töitä tai joku muu sosiaaliturvaetuus viipyy sen vuoksi että meidän järjestelmämme ovat liian hitaita

arvoisa puhemies

työelämä ja tasa arvovaliokunta tosiaan teki tästä mietintönsä ja esityksen peruslähtökohta on se että säädetään uusi laki yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa ja kumotaan nykyiset samannimiset lait

se kertoo että ansiosidonnaisen puolella sanktiot eivät johda aktiivisuuteen vaan ennemminkin työvoiman ulkopuolelle siirtymiseen

sen sijaan pitkään työttömänä olleiden ihmisten kohdalla työmarkkinatuen sanktiot taas johtavat parempaan aktiivisuuteen tämä siitäkin huolimatta että työmarkkinatuella olevien ihmisten kohdalla toimeentulotuki on yleensä taloudellisesti suhteellisesti samaa tasoa kuin tuo työmarkkinatuki

tässä on asetettu tiukkoja tavoitteita tulevaisuuteen mutta se miten niihin sitten oikeasti päästään jää hieman epämääräisemmän tavoitteenasettelun tasolle eikä niitä konkreettisia esityksiä ole kovin paljon tässä selonteossa

kaikkien kohdalla ei ole kyse siitä että eletään tarkoituksella yli varojen vaan monen ihmisen kohdalla on kyse myös siitä että se raha jonka yhteiskunta on lainsäädännöllä luvannut ei tulekaan sinne tilille ajoissa

mutta kysyisin oikeastaan sitä kun veropolitiikka on toimiva väline että eikö tässä ja nyt sen sijaan että tehdään esimerkiksi korotuksia yleiseen kotitalousvähennykseen olisi voitu suunnata sitä siten että se tähtää nimenomaan ilmastopolitiikan kannalta toimiviin energiaremontteihin

tätäkin tulosta vasten on outoa että ei huolehdita nimenomaan näistä aktiivirahoista vaan annetaan niiden loppua ja ihmisten odottaa loppuvuosi kotona passiivisen työttömyysturvan varassa

tällä uudella lailla uudistettaisiin ja selkiytettäisiin yhteistoimintaa ohjaavia säännöstöjä ja samalla rakennettaisiin valtion työpaikoilla toteutettavan yhteistoiminnan menettelytapoja

tai kun nyt tehdään pelkästään kiinteistöveron korotus kunnille olisi uudistettu tuo sillä tavalla että se on ilmastopoliittisesti ja sosiaalipoliittisesti oikeudenmukainen

lailla pyritään vähentämään yhteistoimintaa koskevien eritasoisten sopimusten määrää ja lakiin sisällytetään merkittävimmät keskustason sopimusmääräykset

tai vaikkapa kun lisätään työvoimapoliittista koulutusta niin lisättäisiin enemmän sellaista koulutusta joka tähtää tämmöisten energiaremonttien tekemiseen ja sen osaamisen lisäämiseen koska me kaikki tiedämme että moni tavallinen ihminen pelkää työllisyyden ja ilmastopolitiikan olevan ristiriidassa keskenään

tärkeimmät näistä koskevat koko valtionhallintoa tai useamman kuin yhden ministeriön hallinnonalan muutoshankkeita ja niihin liittyvää yhteistoimintaa

laki korostaa työelämän laadun ja henkilöstön työhyvinvoinnin edistämistä yhteistoiminnan kautta ja pyrkii edistämään henkilöstön mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa päätöksiin jo niiden valmisteluvaiheessa

myös välittömän yhteistoiminnan ja uudelleentyöllistymistä tukevien työnantajan toimenpidevelvoitteiden lista tulee nyt lain tasolle ja työnantajan tiedonanto ja selvitysvelvollisuus selkiytyy

myös hyvitykseen tulee uusia säännöksiä jotka koskevat muun muassa henkilöstön lomauttamista osa aikaistamista irtisanomista koskevia neuvotteluaikoja ja tämäntyyppisiä asioita myös esimerkiksi henkilöstösuunnittelua ja alihankintatyötä ja siihen liittyviä tietojenantovelvoitteita

sitä ei voi säädellä pelkällä lailla koska lainsäädäntö on usein se jota katsotaan silloin jos on riitatilanteita vaan on tärkeää että se arkinen yhteistyö sujuu

pääministeri aikaisemmin kyselytunnilla lupasi että tätä pakkolakipakettia valmistellaan siten että otetaan huomioon asiantuntijalausunnot

sitä kautta jos mietimme että valtionhallinnon organisaatioita on kehitetty hyvin monin tavoin on tärkeää että tuo kehittämis ja suunnittelutyö tapahtuu yhteistyössä

nyt jos katsotaan nimenomaan näitä erilaisten talousasiantuntijoiden lausuntoja niin esimerkiksi aalto yliopisto toteaa että tähän liittyy isoja periaatteellisia ongelmia ja että itse asiassa tämä ratkaisu syventää taantumaa alkuvaiheessa

tässä uudistuksessa korostetaan virastojen ohjaamista sellaisen toiminnan ja johtamisen järjestelmiin jotka edistävät tätä aitoa vuorovaikutusta ja yhteistoimintaa ja tuovat sille edellytyksiä

samalla tavalla esimerkiksi vattin asiantuntijalausunnossa todetaan että ongelmallinen tämä on sen vuoksi että kun ensin tehdään pakkolakeja niin odotetaan tai oletetaan että työllisyysvaikutus syntyy siitä että sen jälkeen palkkakehityksessä työehtosopimusneuvotteluissa ja palkkaneuvotteluissa ei tapahdu mitään mikä lisäisi kustannuksia

se on äärimmäisen tärkeää koska kyse on siitä että ymmärretään yhteistoiminnan menettelyt ei siitä että noudatetaan joitakin tiettyjä aikarajoja tai muotoja

toivoisin että jossakin vaiheessa kertoisitte vähän konkreettisemmin mitä ne välineet voisivat olla joilla me pääsisimme mukaan tähän kasvuun ja joihin olette tässä viitanneet

esimerkiksi kun jatkossa tehdään henkilösuunnitelmia niistä tulee käydä ilmi toteutuneiden määräaikaisten virka ja työsuhteiden määrä ja arvio niiden kehittymisestä samaten kuin yleiset periaatteet joilla pyritään pitämään yllä työkyvyttömyysuhanalaisten ja ikääntyneitten virkamiesten työkykyä sekä myös työttömyysuhanalaisten virkamiesten työmarkkinakelpoisuutta

mutta kysyisin yhdestä yksittäisestä ja budjetin kokonaisuudessa pienestä asiasta mutta ihmisten elämässä äärimmäisen suuresta asiasta ja se liittyy suomalaiseen väkivaltaan

lisäksi tässä laissa lähdetään siitä että yhteistoimintamenettelyssä tulee tehdä arvio koko henkilöstön ammatillisesta osaamisesta ja ammatillisen osaamisen vaatimuksista ja niihin liittyvistä muutoksista ja siitä mistä nuo muutokset kulloinkin johtuvat

nyt kun eduskunta on käynyt läpi esimerkiksi turvakotien siirtoa valtiolle on käynyt ilmi että se raha joka tuohon tarkoitukseen on varattu ei riitä pitämään yllä edes nykyistä turvakotipaikkatasoa